nyt tarvittaisiin yhtenäinen systeemi joka olisi oikeudenmukainen jokaiselle puutteena valiokunta koki sen että onko hallituksella on itse aikomus siirtää omaishoidon tuki kelalle ja missä missä koira riittävää päätösten vaikutusarviointia ei ollut mahdollista saada

mikäli espanja portugali ehkä italiakin joutuvat samalle tielle jos tuo pelätty dominoilmiö toteutuu niin silloin tilanne on vielä vakavampi

mutta kyllä sitä ihmettelen että kaiken sen viime keväisen julkisuuden ja myllytyksen jälkeen hallitus jätti tämän puolitiehen eikä mennyt edes siihen mitä tämä kaikkien puolueitten toimikunta esitti

keskustelu on keskustelun

ui myös neuvoston välitön ja asia että hallintomalli b

valiokunta pitää kiinni hoitoa järjestelmän eduskunta on lisännyt nyt kuusi kertaa rahaa saanut selvä merkki siitä jatkossa välttämättömänä arvioida aiempaa kattavammin säästöjen ja talouden sopeutustoimien kokonaistaloudellisia vaikutuksia eri väestöryhmiin pitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

sen toteuttaminen on kuitenkin erittäin hankalaa ja arvelen niin kuin täällä joku muukin on arvellut että se ei toteudu siinä aikataulussa mihin hallitus on päätynyt

olisi syytä ollut mennä

nyt tietysti täällä eduskunnassa kun tämä koskee kansanedustajia keskeisesti ja vielä olemme kunnallispolitiikassakin mukana ja ehkä jotkut eurovaaleissa jotkut jopa presidentinvaaleissa pitäisi nämä ratkaisut sitten uskaltaa tehdä ja mennä pitemmälle kuin hallitus on esityksessään mennyt

hiihtoladulla keksitty idea nopeasti päätös kabineteissa hallituksen kesken sisäisesti sitten ilmoitus sitten mahalasku ja tällainen tilanne missä nyt ollaan epäselvä tilanne meillä käsissä

ja pahaa pelkään että seurauksena on se että meidän kunnastamme ajetaan nämä palvelut hyvin heikoiksi alas kun ei jää käyttäjiä riittävästi

oikeastaan kunnilla on neljä eri luokkaa

terävää maahan teitten ja paljon ikäihmisiä jotka ovat tottune ovat huolissaan siitä että heillä ei pääse kotoansa esimerkiksi yhteisökotiinjatelemaan että hallituksen keskeinen valiokunta on kuitenkin sellaista politiikkaa että olisi oikeasti saavutettavissa olevia vaihtoehtoja eli kotona asuminen halutessaan pitää olla ensisijaista mutta muita vaihtoehtoja pitää huolissaan tutkimus ja tämä on selkeästi kirjattu hallitusohjelmaan esittää seudulla paljon yksin asuvia ikäihmisiä omaishoitajista kehittämistoiminnan resurssien leikkauksista ja jo tämäkin on selvästi nähtävä mutapalveluasumisen maksulaki ei vieläkään ole tullut eduskuntaan sen piti tulla vanhuspalvelulain kanssa yhtaikaa selvenikäihmiset eivät tiedä mitä he joutuvat

herra puhemies

paloniemi tässä vakavasti pohtii tällaiset seuraukset suurten taajamien tai kes kuspaikkojen lähialueella ja ulkopuolella vielä edempänäkin jo keskikokoisillakin paikkakunnilla

kyllä näillä paikkakunnilla lappeenrannassa parkanossa ja heinolassa tänä päivänä on synkkä mieliala taas ja niin on varkaudessa ja monella muulla paikkakunnalla

en ole nyt tarkemmin tutustunut tuohon vasemmistoliiton aloitteeseen mutta sen mukaan mitä tuossa kuulin pitäisin niitä summia kyllä kohtuullisina

siinä tilanteessa talousneuvoston puheenjohtajana pääministeri olisi voinut ottaa asian esille ja kertoa että tällaista voitaisiin lähteä suunnittelemaan

lisäksi sitten korostan sitä että puoluerahoitus pitää myös saada avoimeksi niin että kansalaisten luottamus puolueisiinkin voisi vähän vahvistua

kaikki olisivat siinä kuulleet sen ja voineet välittömästi kommentoida asiaa ja se olisi ehkä lähtenyt sillä pohjalla millä nyt aiotaan lähteä vaikka toki nyt epäselvältä sopimuspohjalta

siksi minulla on talousarvioaloite täällä äänestyksessä että tuohonkin kiinnitetään huomiota pienellä summalla kun asioista äänestetään huomenna

nyt se on aika ma

keskustelu on nyt on päättynyt

palveluasumista ei ole selkeästi säädetty milloin tämä laki tulee eduskunnan käsiteltäväksi

tähän voi myös neuvoston hyväksytään jo sillä heitetään

mutta pääministeri ei tätä talousneuvoston puheenjohtajan asemaansa halunnut käyttää vaan yritti nostaa arvovaltaansa menetelmällä joka sitten johti tähän onnettomaan tilanteeseen että yhteiskuntarauha saatiin rikottua ja tällainen epäselvä tilanne syntymään ja ihmiset tässä talouden katastrofaalisessa tilanteessa pelkäämään tulevaisuuttaan jopa eläkkeelle siirtymisen oikeutensa osalta

paloniemi edelleen toteaa että palvelusetelin käytön laajentaminen lisää yksityisten terveyspalvelujen käyttöä ja myös lääkärien ja hoitajien siirtymistä kunnalliselta sektorilta yksityiselle ja näin kuntien työvoimapula pahenee

edustaja heikki j

tytöt kommentoida tätä hoitajamitoitusasiaaitä oikein ymmärsin niin

ja näin ollen jos se takuueläke nyt edes jonkinlainen on ja toteutuu se maksaa ja se lisää tätä aukkoa eli pitää vielä enemmän kerätä energiaveroilla kansaneläkkeitten maksua varten

vastauspuheenvuorossani ehdotin että työeläkevaroja alettaisiin käyttää väylähankkeiden rahoittamiseen

ja edelleen hän toteaa tästä prosenttiosuudesta että palvelun ei pitäisi olla tämän prosenttiosuuden mukaan määräytyvä

pään harkintaa että vastuuta siirrettiin sille näy lähemmäksikään hoitotapahtumaa mutta mikä on erittäin tärkeä asia stukin lakisääteisten tehtävien hoitaminen turvataan ja miten päätöksenteon pohjaksi tarvittava tutkimustieto tulevaisuudessa hankitaan

erittäin arvokas ja hieno asia että takuueläke tulee mutta hallituksen pitäisi olla vastuullinen ja katsoa että se rahoitus kerätään muualta kuin eläkeläisiltä itseltään ja työpaikkoja romuttamalla elinkeinoelämältä mitä tämä kyllä valitettavasti enemmän merkitsee kuin työpaikkojen säilymistä

ne on sijoitettu tuottavasti ja turvaavasti mikäli lakia on noudatettu myös paljolti ulkomaille ulkomaisten yhtiöiden osakkeisiin

maaliskuuta että yksityisten palvelujen hinnat nousevat kun tämä järjestelmä tulee mukaan jolloin potilaan omavastuuosuus on lopulta sama kuin palvelun koko hinta nykyisin

valiokunta nostaa esiin myös osastonhoitajana ja suurin ongelma minulla oli se että en meinaa saada koulutettua henkilökuntaa

väite keskustelua varten kysellään pääjäristyksen ja kahdeksas ossi ja puomiismevastaehdotus on että sillä että talousvaliokunta herra puhemies

meillä kolmekymmentätuhatta sairaanhoitajaa jopa kokonaan sai david

alakohtaiset eläkeiät ovat todella tärkeä asia tässä meidän järjestelmässämme koska ihmiset eivät eri alojen töissä kestä ja jaksa

mutta hyvin harva haluaa tulla vanhustenhoivaan koska se mielletään sosiaalialan tutkimuksen kehittämistarpeen ja on valtavan tärkeää saada riittävästi henkilökuntaa

herra puhemies

hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön eli finnveran luotto ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta on oikea perusteltu ja hyvä

käsittelyssä oleva finanssivalvonnan järjestämistä koskeva laki on tavattoman tärkeä ja ansaitsisi todella perusteellisen keskustelun vielä täällä täysistunnossakin

hallituksen linja näytti olevan se että pitämällä työssä niin pitkään ajetaan ihmiset niin loppuun että he eivät enää sitten eläkkeellä pysty ihmisarvoista elämää elämäänkään ja tämä on tietysti kohtuutonta

tässä työeläkerahojen käytössä on se ero että niitä rahoja ei käytännössä tarvitse maksaa takaisin ehkä ei koskaan koska ne ovat siellä rahastoituina tulevia tarpeita varten ja nuo tarpeet eivät koskaan kerralla toteudu niin että niitä voitaisiin käyttää pelkällä korolla

otp arvoisa puhemies on on todellakin hyvä pitääkin järjestelmään on eduskunta nyt soutamassa rahaa tilille päihdeäitien kuntoutukseensin hyvät tulokset ja samoin se että turvakotien rahoitus edellisen hallituksen toimesta saatiin pysyväksi ja

tällä lisätään tässä kriittisessä tilanteessa finnveran mahdollisuuksia rahoittaa kriisissä olevia yrityksiä tervepohjaisia yrityksiä joitten toiminta on pysähtymässä tai pysähtynyt ja on jopa konkurssiuhka päällä sen tähden että kansainvälinen taantuma joka lamaksi on jo kääntynyt painaa päälle ja tilauksia ei ole

paloniemi totesi tältä paikalta että korjauksesta huolimatta tämä esitys mielestäni lyö korville hallituksen terveyspolitiikan aivan keskeistä tavoitetta

talousvaliokunta teki mielestäni kyllä hyvin huolellista työtä tässä globaalin finanssikriisin painaessa päälle

aivan kohtuuttoman huonossa terveydellisessä tilanteessa olevia ihmisiä roikotetaan työelämässä ja työkyvyttömyyseläkkeelle ei pääse

ja korko jonka valtio maksaisi työeläkerahastoille taas olisi siirto talouden sisällä sinne missä tarvitaan jatkossa rahaa eli työeläkejärjestelmään

mutta sitä tai

tämä esitys ei ole vaikka ajankohta on käsittelylle tämä kuitenkaan syntynyt ja tehty tätä kriisiä ajatellen vaan pitkällä aikavälillä suomen kansallisen finanssivalvonnan järjestämiseksi uudelle nykyistä vahvemmalle ja yhtenäisemmälle pohjalle

kyllähän yksi strateginen tavoite on se että eteni lapsiperheet vanhukset kuin sairaat ne jotka heikommassa ja hyvinvoinnin ja ne jotka pystyvät kaikkein vähiten itseään puolustamaan terveyden edistäminen jota tuetaan viidellä kärkihankkeella

edelleen hän sitten viittaa näihin korkeisiin omavastuuosuuksiin terveydenhuoltomaksuissa ja pelkää että tämä edelleen lisää niitä ja moittii sitä että esityksen kustannusvaikutuksia ei ole tarkoin tai riittävän huolellisesti laskettu etukäteen

näin ihmisiä ajetaan valitettavasti liian helposti sellaiseen tilanteeseen että heidän ihmisarvoinen elämänsä loppuu inhimillisesti katsoen kesken

toimitusjohtaja esa swanljung suhtautui myönteisesti jo vuosia sitten työeläkeyhtiöiden varojen käyttöön liikenneinvestointeihin

eli perustaltaan tämän valtuuden lisääminen tällä miljardilla eurolla on aivan perusteltua mutta suuri ongelma tässä tuntuu olevan ja nyt kun ministeri pekkarinen tuli paikalle on hyvä kysyäkin

siis tältä pohjalta olisi voitu edetä rauhallisesti yhteiskuntasopua noudattaen ja hoitaa nämä asiat

lisäksi valiokunta korostaa muun muassa tämä maksu kysymyskin pelimme on tarve erot kasvaneet vaikka tämä hyvinvointiyhteiskunta laajentunut niin tässä tilanteessa me nostamme liikunnan nostamista nykyistä suurempaan osaan terveydenhuollossa

miksi nämä finnveran suhdannelainojen ehdot tuntuvat yrittäjistä niin kireiltä että he eivät niitä voi ottaa ja sen tähden saattaa olla että yrityksiä kaatuu

se on ikävä kyllä kriisissä

tämä on todella vakava asia kysyisin ministeriltä millä keinoilla te aiotte seurata nyt tietää ettei tämä johda siihen että ne otetaan hoitoa ja hoivaa ja palvelua tarvitseva viineillä näkisitte kotiin ja me hyväosaiset ilosta kyllä lääkärit ja maksettaisiin tarvittaessa omasta teemasta kuusista nämä ihmiset tarvitsevat sen että ne valiokunta kohdisti lisärahoitusta muutamiin tärkeisiin tarkoituksiin

herra puhemies

kun oman maakunnan mielestäni varsin hyvin asioista perillä oleva edustaja lausui tällaisia ajatuksia ja tosiasioita tästä esityksestä niin jouduin kyllä vakavaan pohdintaan siitä voinko tätä huomisessa äänestyksessä hyväksyä vai pitäisikö tämä esitys hylätä

silloin sitä alettiin vahvistaa ja perustettiin rata rahoitustarkastus jonka tehtävät ovat siitä lähtien olleet jonkin verran vahvemmat mutta niin kuin tiedetään niin eivät riittävät missään vaiheessa

kun tämä kysymys on jäänyt vastaamatta tämä merkitsee sitä että meillä ei ole välikysymykseen vastausta ja tämä taas johtaa siihen että äänestys perjantaina on vaikea koska hallitus ei ansaitse luottamusta

yritykset ovat suuressa hädässä ja työpaikkoja menee elleivät nämä ole todella myös käytettävissä kiireesti nopeasti ja sitten sellaisilla ehdoilla että konkursseja ja työttömyyden kasvua ei pääse tapahtumaan

meillä on maakunnassa useita kesken jääneitä tiekohteita muun muassa kivijärvimöttönen uurainenpetäjävesi korpilahtipetäjävesi ja niin edelleen

ryhmässä kyllä totesin tämän että saatan tätä vastaan äänestää koska nämä perustelut ovat varsin vakavia

ratan joka valvoo pankkeja rinnalla toimii vakuutusvalvontavirasto joka on sosiaali ja terveysministeriön alainen ja vakuutusyhtiöiden valvonnan suorittaja

nuorten ja työelämän parannusten osalta viittaan ed

myös bioenergian kuljetukset tulevat olemaan hyvin hankalasti toteutettavissa suunnitelmien mukaan ellei tänne löydy rahoitusta mahdollisimman pian

ja ymmärsin että sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton vastalause perustuu keskeisiltä osilta samoihin tekijöihin ei ehkä ihan näin tähän alueelliseen tasa arvonäkökulmaan mutta muilta osin

räsäsen ryhmäpuheenvuorossa esittämiin moniin konkreettisiin asioihin ja lisäksi vetoan työnantajiin että ne eivät ulosheittäisi ikääntyneitä työntekijöitä sillä vauhdilla kuin nyt tapahtuu

sille kuuluvat myös eräiltä osin nämä sosiaaliturvaan liittyvät valvontatehtävät jotka tässä myös sitten yhdistetään eli siirtyvät kaikki rata ja vvv eli vakuutusvalvontavirasto ja yhtyvät tämän esityksen myötä finanssivalvonta nimiseksi laitokseksi

arvoisa puhemies

yleisradion osalta totean että yleisradion rahoitus on syytä järjestää kestävällä tavalla mahdollisimman pian uuden teknologian vaatimalla tavalla

terveydenhuollon sairaiden ihmisten hoidon ja kustannusten kanssa meidän ei pidä leikkiä vaan ottaa ne todella vakavasti huolellisesti tarkasteluun ja tehdä päätökset näissä asioissa tarkan huolellisen harkinnan jälkeen ja myös kuntatalous edellyttää että näin tässä tilanteessa toimitaan

tällä yhdistämisellä etsitään tehokkuutta synergiaa voimavaroja ja varmasti taloudellisia hyötyjä mutta ennen kaikkea tarkastuksen tehon ja valvonnan laadun ja laajuuden parantamista tässä kansainvälistyneessä tilanteessa

henkilökohtaisesti näen että budjettirahoitus on kyllä yksi käypänen mahdollisuus vaikka sitä ei maailmalla toteuteta

periaatteessa minulla ei ole palveluseteliä vastaan yksityisten käyttöä täydentävänä osana järjestelmässä erityisesti mitään ei varsinkaan ideologista vastustusta mutta käytännön seikat puhuvat tässä kyllä vakavaa kieltä

tämä esitys valmisteltiin perusteellisesti ministeri antti tanskasen johtamassa komiteassa vai oliko se kolme tyhjää vaan työryhmä kuitenkin työryhmässä ja se on nyt talousvaliokunnan läpikäynyt ja lähes lähes yksimielisesti mietinnän siis mietinnön päälinjat ovat lähes yksimieliset

ja jos rahat kerätään tuloverotuksen yhteydessä niin silloin rahoitusmallikin menee progressiivisen verotuksen kautta aika oikeudenmukaisesti

herra puhemies

siellä on vain yksi pieni tai pieni ja pieni mutta kuitenkin yksi pieni muutosesitys vastalauseessa kaiken kaikkiaan

tämän lain käsittelyn yhteydessä ainakin itse valiokunnassa kovasti mietin ja peräänkuulutin kolmea näkökulmaa

ensinnäkin peräänkuulutin sitä että onko perustettavalla finanssivalvonnalla riittävät valtuudet tehtäviensä suorittamiseen

me pääsemme sinne mihin sillä pyritään oma henkilökohtainen toi

edda myös tekee uutta ollaan tähän istanbulin sopimukseen sitouduttaisiin niin että se on turvattava tarvittaessa lisätalousarviolla

uskon että ne valtuudet ovat niin hyvät kuin nyt tässä vaiheessa osataan sille antaa

toki tilanne tänä päivänä on eri kuin silloin kun tätä vielä joskus viime talvena ja viime keväänä ja sitäkin ennen valmisteltiin

ja se että lähisuhdeväkivaltaa se on vaiettu tämän lisäksi valiokunta haluaa velvoittaa hallitusta itsenäisyyden juhlavuoden lähestyessä kahdella lausumalla

tilanne tämän kansainvälisen kriisin myötä on kovasti muuttunut ja siksi näitä valtuuksiakin pitää varmasti jatkossa koko ajan tarkoin seurata

maatalouspääluokka on tärkeä koska sen sisällä on meidän maatalouspolitiikkamme ja sitä kautta elintarviketalous koko ketju alkutuotannosta alkaen

mutta ennen kaikkea näiden valtuuksien riittävyys tulee eteen siinä onko yleensä meillä mahdollista valvoa kansainvälistyviä rahamarkkinoita ja niillä toimivia laitoksia eli pankkeja ja myös vakuutusyhtiöitä

myös nämä ajankohtaiset eläinsuojelukysymykset liittyvät tähän kokonaisuuteen ja tietysti metsätalous ja luonnonvarat muilta osin muun muassa vesihuoltoasiat

niistä vielä lopuksi sanon yksi ryhmä josta olen lisäksi valiokunta ehdottaa lausumaa jossa edellytetään että seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa ja

maatalouden näkymät ovat ehkä tällä hetkellä olleet hieman seesteisemmät mutta ei ole ollenkaan helpot näkymät edessä

silloin nämä kansainväliset paineet ovat erittäin suuret ja tarvitaan valtuuksia tarkastaa myös näitä suomessa toimivia sivukonttoreita jatkossa entistä paremmin

monia uudistuksia on käynnissä ja valmisteilla ja niiden kautta tapahtuvat muutokset luovat epävarmuutta viljelijäväestöön

vasta kiitoksia

kun islannin valvonta oli retuperällä niin koko homma kaatui sitten veronmaksajien syliin ainakin islannissa toivottavasti ei lopulta suomessa

euroopan unionissa tapahtuu maatalouspolitiikan uudistus

eli valtuudet ovat tavattoman tärkeät ja niitä hallituksen ja kaikkien toimijoiden pitää tarkkaan seurata ja olla valmiit myös tarkistamaan

se on iso ja todella tärkeä kysymys suomalaisen maatalouden osalta

jättää tämä omaishoidon kehittäminen tällä vaalikaudella etsien jaksamiseen tapoja etsien keinoja

tämä rahoitusjärjestelmä joka tänne on luotu tarvitsee sen verran paljon rahaa että se pystyy myös hankkimaan palvelukseensa todella päteviä ihmisiä